ensimmäisenä haluan lausua tyytyväisyyteni siitä että tämä laki on saatu aikaan koska olen itse lakialoitteilla yrittänyt edistää tätä asiaa viime eduskuntakauden aikana ja myös nyt

varhainen puuttuminen on tärkeä asia tässä koska nikotiiniriippuvuus syntyy jo lapsena ja siitä on vaikea päästä eroon

jos tällä lailla pystytään tätä varhaista puuttumista edistämään niin tilanne on silloin tosi hyvä

sitten tulee iso luettelo ensiksi kirjallinen huomautus varoitus tai sakkorangaistus ja vasta sen jälkeen tulee tämä myyntiluvan määräaikainen peruuttaminen

herra puhemies

vaikka kuinka hyvin tahtoisin saada selville mitenkä tässä loppujen lopuksi näille kunnille käy niin minulle ei auennut tämä asia

en tiedä onko tästä olemassa jossakin laskelmia että voisin esimerkiksi oman kotikuntani alueella kuuden kunnan liittymisen yhteydessä sanoa paljonko kuntien valtionosuudet muuttuvat ja mihin suuntaan

en tiedä onko ohjeistusta olemassa mitenkä se uuden kunnan valmiussuunnitelma pistetään yhteen

ensinnäkin näyttää vallitsevan suuri yhteisymmärrys siitä että tämä kunta ja paras hanke on yksi yhteiskuntapolitiikan suurimmista asioista

valitettavasti vaan tämän kouvolankin valmistelutyö tapahtui ajankohtana jolloinka taloudellinen tilanne kääntyi huonommaksi

olen vakuuttunut siitä että jos tänä päivänä kouvolan yhtymissopimus kirjoitettaisiin sille tulisi ihan toisenlaiset lähtökohdat mikä osoittaa että nämä yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikeita hallita kun muutokset vaikuttavat näihin kuntien järjestelmätarpeisiin

olisin sitä mieltä että sellaiset kunnalliset ratkaisut joilla selkeästi voidaan kuntarakennetta ja palvelujärjestelmää edistää kansanvaltaisella tavalla ja siihen suuntaan pitäisi voida ottaa valtionhallinnon puolella kannustavina tekijöinä elikkä pitäisi kannustimia olla tällaisissa tapauksissa kunnille

meillä on kuntakentässä vielä valtavan paljon tehtävää että tuottavuuden kautta saadaan aikaiseksi paljon muuta

joka tapauksessa haluan vielä todeta että vaikka tässä hallintovaliokunnan kannanotossa jouduttiin loppujen lopuksi yhdestä asiasta olemaan eri mieltä koko valiokunnan kannanotto on kirjoitettu hyvän yhteisymmärryksen vallitessa ja parhaaseen lopputulokseen yhdessä pyrkimällä

ne toimenpiteet joita hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisissa ja valiokuntien kannanotoissa on esille tullut on tänne hyvin kattavasti kirjattu enkä niitä halua tässä enempää ruveta pohdiskelemaan

minä en ymmärrä sitä mitä varten tämä piti jättää niin kuin löysään hirteen ja kirjoittaa tällainen sanamuoto koska suurin osa asiantuntijoista oli sitä mieltä että tarvittaisiin nopeasti sekä kuntalain uudistusprosessin eteenpäinviemistä että erityisesti valtionosuusuudistuksen uudelleenarvioimista

haluan vielä tuoda esille vaikka täällä on jo muutaman kerran se tuotukin että kun tätä yhteisymmärrystä ei saatu aikaan se kilpistyi siihen että sosialidemokraatit esittivät että mietintöön kirjattaisiin lausuma

minulla on kaksi mahdollisuutta

tätä ei valiokunnan enemmistö niin kuin huomataan suostunut kirjaamaan vaikka se samalla tunnustaa mietinnössä lausutun perusteen että kuntalain uudistamiselle on selvä tarve

on pakko kysyä miksi nyt ei voi hyväksyä samaa perustetta koska se on koko tämän kuntareformin aikana ollut kantava voima että on päästy tähän päivään asti

hän sanoo asuvansa husin alueella ja sanoo ettei ole osattu tähänkään mennessä hoitaa husissa joten hän kysyy miten se voisi onnistua yhtäkkiä

minusta on sitten kysyttävä eikö niiden mielestä jotka eivät tähän halunneet kantaa ottaa kuntareformin jatkaminen enää olekaan yhteisten ponnistelujen arvoista niin kuin se on tähän asti ollut

meitä aikuisia lapsireumaatikoita on muitakin husin alueella jotka hoidettiin heinolan reumasairaalassa

toteaisin vaan että sosialidemokraattien mielestä olisi parasta jos uudistus voisi tapahtua tämän parlamentaarisen toimielimen kautta niin kuin esitimme

kouvolan esimerkistä olisin vielä voinut luetella ison joukon asioita joissa on onnistuttu ja joissa on vaikeuksia mutta en käykään rajoitetun puheajan takia enää jatkamaan

ihmettelen suuresti miksi heitä ei kutsuttu sosiaali ja terveysministeriön edelliseen kokoukseen missä keskusteltiin muun muassa vaativan hoidon keskittämisestä

kun nyt puhutaan keskittämisestä niin onko se keskittämistä että käy ensin omassa terveyskeskuksessa sitten espoossa labrassa seuraavana päivänä reumalääkärillä helsingissä ortopedin vastaanotolla vantaalla kolmannessa paikassa silmälääkärillä neljännessä kuntouttavassa hoidossa ja viidennessä paikassa on laitoskuntoutusjaksot

reumalääkärit ja ortopedit jotka hallitsevat reuman hoidon ja vaativan reumaortopedian ovat siis päijät hämeen alueella töissä

kuunnelkaa nyt hyvät ihmiset meitä oikeita asiantuntijoita reumaatikoita meillä se todellinen kokemus on siitä missä ja keiden meitä pitäisi hoitaa

halusin tämän viestin kertoa eduskunnan pöytäkirjoihin että tässä keskustelussa myöskin kansalaisnäkökulma reumapotilaan näkökulma tulisi huomioon otetuksi

lusty

arvoisa herra puhemies

talouspolitiikka ja työllisyys liittyvät oleellisesti toisiinsa ja kun viime aikoina suomalainen yhteiskunta on kohdannut vaikeuksia niin osana sitä on ollut työmarkkinapolitiikka

jos hallituksella olisi ollut työmarkkinapoliittista tahtoa olenkin vakuuttunut että talouspolitiikka olisi ollut kokonaisuuden kannalta nykyistä paremmin hallussa

jos hallitus olisi ottanut vakavasti sosialidemokraattien ja opposition esitykset niin tilanne työllisyyden osalta olisi suunnaltaan muuttunut toisenlaiseksi

olemme useaan kertaan toistaneet esityksemme mutta hallitus on ollut ylimielinen ja vaatimuksemme ovat kaikuneet kuuroille korville

jos hallitus tuntisi vastuuta se estäisi edellisen laman tapaiset seuraukset jotka nyt näyttävät ajautuvan päälle ja ottaisi niistä oppia

työttömyys nousi kaikkien elinkeinokeskusten alueilla ja eniten se nousi teollisessa työssä

hallitus väittää että sen toteuttamat veronkevennykset mukaan lukien kelamaksun poisto ovat auttaneet merkittävästi työllistymistä

käytännön esimerkit ja työllisyyskehitys eivät kuitenkaan tue tätä väittämää

pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen politiikan seurauksena jos linja jatkuu näyttää syntyvän pitkäaikaisten massatyöttömien ongelma

haluan myös todeta että monet nykyhallituksen päätökset joita hallitus on pitänyt suurina ansioinaan eivät toteudu tämän hallituskauden aikana vaan siirtyvät seurauksineen seuraavan hallituksen vastuulle

huolestuttavinta on että tällaisen politiikan seurauksena valtionvelka koko ajan kasvaa kohtuuttomasti ja tulee asettamaan myös tiettyjä rajoja tulevalle politiikalle

kuunneltuani hallituksen vastauksen välikysymykseen sekä monien hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroja en voi muuta kuin ihmetellä mihin ovat unohtuneet ne realiteetit jotka tällä hetkellä tämän työllisyyskehityksen osalta vallitsevat

suomi on ajautunut lamaan hallituksen politiikan seurauksena jonka suunnan näyttää määräävän pääosin kokoomus

minusta te olette hallituksessa tyytyneet olemaan kokoomuksen juoksupoikia ja seuraatte vain katseella kun kokoomus romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion rakenteita

nyt kun julkisia investointeja tarvittaisiin kipeästi muun muassa työllisyystilanteen korjaamiseksi kunnat joutuvat hallituksen politiikan seurauksena karsimaan investointiohjelmaa ottamaan lisää velkaa ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies

kun on seurannut tätä keskustelua niin pakosti tulee ajatuksia että ei aina olla ihan varmasti perillä mistä tässä kokonaisuudessaan on kysymys

sitten tuokin on jossakin määrin jättänyt epäselvyyksiä mikä on se väylä mitä kautta tähän on kuljettu ja sekin vielä tuntuu olevan epäselvää kuka on tehnyt ja mitä on tehnyt ja mitä kenenkin pitäisi tehdä

rajamäki tästä historiikista totesi ja sen jälkeen käydä käsiksi vähän siihen minkä takia esimerkiksi sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä ja eduskuntaryhmä on nähnyt aiheelliseksi irrottautua tästä aikaisemmin yhteiseksi valitusta linjasta jonka lähtökohta oli se että suomalaisen ihmisen perusturvallisuus ei saa missään tapauksessa vaarantua ja me olimme kaikki valiokunnassa siitä huolissamme ja sen takia kun tätä hätäkeskusselontekoa käytiin läpi niin haluttiin antaa sellaiset eväät jotka valiokunnan jäsenelle asiantuntijakuulemisten kautta tuli mukaan lukien poliisiviranomaiset pelastusviranomaiset henkilökuntien edustajat ja kunnat ja niin edelleen

kun nyt sitä lähestyttiin tätä päivää että piti sen jälkeen kun aluejakouudistus tehtiin valtioneuvoston osalta ja sijoituspäätökset sisäministeriön osalta uuteen tilanteeseen niin pakko oli todeta että ne vaatimukset jotka valiokunta silloin asetti tälle hätäkeskusuudistukselle aluejaon jälkeen eivät olleet alkuunkaan toteutuneet

sen takia katsottiin tarpeelliseksi puuttua erityisesti niihin kohtiin jotka jäivät toteutumatta

siitä me olemme edelleen huolissamme ja me tulemme edellyttämään toisen käsittelyn aikana että tähän meidän vastalauseemme ponteen lisätään seuraava toteamus

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin joilla nykyisten hätäkeskusten häiriötön toiminta turvataan eikä kansalaisten turvallisuutta vaaranneta

mitä sitten tulee siihen mitä esimerkiksi on tapahtunut helsingin hätäkeskuksen siirtämisestä keravalle

valiokunta oli siinä yhtä mieltä siitä että siitä pitää tehdä tällainen pilottihanke mallihanke mitenkä yhdessä eri osapuolten kanssa henkilöstö mukaan lukien voidaan kehittää hätäkeskusjärjestelmä sellaiseksi että näissä muissa hätäkeskuksissa jotka alueelle sitten päätettiin niin kuin totesin valtioneuvoston ja sisäministeriön päätöksillä jakaa voitaisiin lähteä niin sanotun kokeilun perusteella varmalta pohjalta eteenpäin

valitettavasti tästäkään projektista hallintovaliokunnalla ei ole vakuuttavaa tietoa ja esimerkiksi henkilöstö viestii ihan toisella tavalla kuin mitä ministeriön virkamiehet kertovat tämän projektin etenemisestä

ja erityisesti tämä tietohallintojärjestelmä jota ehdottomasti on vaadittu jokaisessa kannanotossa että sen pitää palvella kokonaisuutta näyttää laahaavan jäljessä

sanoisin vielä että hallintovaliokunta nimenomaan on nähnyt kaikkein tärkeimpänä tässä tämän yleisen turvallisuuden säilymisen ja se on edelleen varmasti hallintovaliokunnan kaikkien ihmisten huoli

sen takia olisi tietysti ollut hyvä että tätä asiaa ei olisi niin kiireesti viety eteenpäin että oltaisiin esimerkiksi tämä keravan hätäkeskuksen kehitysvaihe voitu hyödyntää

mäkelä ihan asiallisesti otti esille tämän matkapuhelimen hyödyntämisen hälytysjärjestelmässä niin meillä on myöskin kuulovammaiset joihin sosialidemokraatit ovat tässä omassa vastalauseessaan kiinnittäneet huomiota ja se on asiantuntijakuulemisessakin vahvasti tullut esille

arvoisa puhemies

näillä sanoilla haluan kertoa vahvasti sosialidemokraattien näkemykset ja syyt sille miksi me emme voineet tässä asiassa olla mukana

minä uskon että aika tulee näyttämään että jos olisi toimittu niin kuin yhdessä aikaisemmin päätettiin eikä olisi livetty siltä tieltä niin meille tulisi hätäkeskusuudistus joka olisi paitsi kansalaisten turvallisuuden takaava myöskin henkilöstön tarpeet huomioon ottava

näin ei nyt valitettavasti ole asian laita

arvoisa herra puhemies

tämän varsin vähälukuisen seurakunnan läsnä ollessa haluan tästä laki aloitteesta saatesanoiksi muutaman sanan todeta

tämä lakialoite eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annettiin aikanaan kansanedustaja ilkka taipaleen nimellä ja se sai nimen lex taipale

näin ollen tämä laki korjattuna on nyt sitten päättymässä

ne ikävuodet jotka siihen lakiin oli kirjoitettu tarkoittavat sitä että jos tätä lakia ei jatketa niin se vaikuttaa joukkoon pitkäaikaistyöttömiä jotka tämän lain seurauksena ovat voineet välttyä muun muassa siltä byrokratialta jonka pitkäaikaistyöttömät muuten joutuisivat kokemaan ja ovat saaneet sitten eläketukena tämän työttömyyskorvauksen ilman näitä byrokratiakuvioita joten tämä on ollut hyvin puolustettavissa senkin takia

jo henkisesti on aika raskasta että tällainen pitkäaikaistyötön oltuaan työttömänä pitkään on joutunut sitten työvoimatoimiston tai kelan kautta hakemaan sen perusosan työttömyyspäivärahasta ja kun se ei ole riittänyt niin kuin tiedetään niin sitten toimeentuloluukulle on täytynyt mennä toisen kerran esittelemään vaikeuksiaan ja ehkä kurjuuttaankin

automaattisesti täältä on sitten myönnetty toimeentulotuen ja tämän peruspäivärahan välinen ero jotenka tässä ei ole välttämättä mitään harkintaa ollut

tämä muutos joka tehtiin tämän lex taipaleen yhteydessä poisti tällaisen byrokratian ja ihminen sai niin kuin totesin tämän eläketuen suoraan kotiinsa

sosiaali ja terveysvaliokunta käsitteli tätä aikaisempaa lakialoitetta josta äsken totesin joka on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömien eläketuen toimeenpanossa esiintyneiden soveltamisongelmien korjaamiseen

näin sitten voitaisiin jälleen tällaisen suuren massatyöttömyyden vallitessa pitää tämä järjestelmä voimassa ja auttaa näitä ihmisiä ja tehdä oikeutta pitkäaikaistyöttömille

toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta jolle tämä lakialoite on menossa käsittelisi sen riittävällä vakavuudella ajatellen näitten ihmisten tulevaisuutta jos tämä laki lakkaa olemasta voimassa tämän vuoden lopussa

minä kerron että kun minä lähdin yhtenä aamuna kallion asunnoltani ja vein paperiroskia niin siellä oli kasvot ihminen joka oli sitä varten turvautunut siihen roskalaatikkoon että oli ehkä vähän lämpöisempää olla

sen lisäksi meillä on hävyttömän pieni peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ja lapsilisä napataan vielä toimeentulosta pois

onko näköpiirissä joitakin kemianteollisuuteen tai bioenergiaan liittyviä toimenpiteitä jotka innovaatiotoiminnan kautta voisivat hallituksessa tulla uudelleen harkittavaksi jotta metsäteollisuuden tuotevalikoima laajentuisi

meillä on kymmenen vuotta reilusti tässä talossa puhuttu suomen sisävesiliikenteen kehittämisestä joka esimerkiksi näitten biopolttoaineiden kuljetuksen osalta metsäteollisuuden muiden raaka aineiden osalta olisi välttämätöntä

kun huomasin että ilman tätä selontekokeskustelua ja eduskunnan hyväksymistä tätä päätöstä ei voida tehdä ja kun olen seurannut tätä keskustelua niin tulee pakosti kysyneeksi mitä lisäarvoa tämä keskustelu tähän päätöksentekoon loppujen lopuksi tuo

tässä on kai yksi ainoa vaihtoehto hyväksyä selonteko ja antaa valtuudet tai olla hyväksymättä mikä on katastrofi

sen takia on ihan selvä asia että tähän pitää lähteä mukaan ja sillä tavoin tämä puoli on itsestäänselvyys

toinen asia joka minua jossakin määrin ihmetyttää on se että nyt tällainen afganistan saa tällaisen valtavan maailmanlaajuisen humanitäärisen lähtökohdan

onko nyt todella niin että kaikki nämä voimat varustetaan vain sen takia että puolustetaan pientä afganistanin kansaa ja sen demokratiakehitystä vai onko tällä joku muu päämäärä tavoitteena

minä luulen ettei kovin montaa kertaa vastaavanlaista tilannetta ole jossa koko maailma näin laajasti antaa tällaista humanitääristä tukea jollekin kansalle

zyskowicz tästä takuueläkkeestä sanoi ja voin siltä osin yhtyä hänen näkemyksiinsä että valtiontalouden tila on sellainen että on syytä olla huolissaan

sitten mitä tulee tähän sosialidemokraattien näkemykseen ja vastalauseeseen niin sillä on vaan pyritty osoittamaan että tässä on joitakin epäkohtia jotka olisi pitänyt korjata

valitettavasti nyt hallituspuolueet eivät ole sitä korjanneet ja täytyy tältä osin vaan todeta että hyvä kokonaisuus sinänsä mutta nämä epäkohdat olisi pitänyt voida kanssa korjata

pyydän saada kannattaa ed

valiokunnan puheenjohtaja on varmasti tästä asiasta puhunut silloin kun tämä on ensimmäisen kerran täällä ollut mutta katson että on syytä vielä muutamaan kohtaan puuttua

yksi koskee tätä kolmen taikka kuuden kuukauden aikaa jonka työelämä ja tasa arvoasiainvaliokunta otti esille ja sen on ottanut esiin myös ykn pakolaisasiain päävaltuutettu baltian ja pohjoismaiden aluetoimistosta

molemmat ovat olleet sitä mieltä että tätä ei pitäisi muuttaa kuudeksi kuukaudeksi vaan se pitää säilyttää kolmena kuukautena

tältä osin olen itsekin ollut sitä mieltä että tähän suuntaan olisi pitänyt mennä

sen lisäksi sitten valiokunta on oman lausumaehdotuksensa kautta halunnut kiinnittää aika oleelliseen asiaan huomiota kun on halunnut tällä omalla lausumaehdotuksellaan ministeriön velvoittaa selvittämään nämä maahanmuuttokustannukset ja niin edelleen